siellä kävi monta alan huippuasiantuntijaa mutta ei heidän lausuntojaan näy millään tavalla otetun huomioon

puolitoista vuotta sitten hallitus antoi tiedonannon kuntauudistuksesta

kuntauudistus on laaja kokonaisuus jonka tärkein tavoite on luoda mahdollisimman vahvat ja elinvoimaiset kunnat kaikkialle suomeen

sitten kun käsitellään sotea ja muita osauudistuksia valtionosuusuudistusta ja kuntalakia todetaan että lakeja uudistetaan siitä lähtökohdasta että ne osaltaan tukevat kuntarakenteiden uudistamista

kehitystyö on pysähtynyt

arvoisa puhemies

niin kauan kuin tällaisen suuren asian tavoite on rakenne eli käytetään välineenä ei saada hyvää aikaan

kysyn vielä näistä poliisien resursseista tulevaisuuden näkökulmasta

on huolestuttavaa jos näissä kriteereissä mennään hyvin tiukkoihin matemaattisiin määräyksiin ja tavallaan niin kuin laskutikusta katsotaan onko tällä kunnalla olemassaolon oikeutta vai ei eikä katsota onko se todella toimiva vai ei

niin kuin mietinnössäkin todetaan resurssit ovat riittämättömät suhteutettuna tehtäviin

onko hallituksella tarkoitus tuoda ensi vuoden aikana lisäbudjettia tämän asian hoitamiseksi ja millä aikataululla päästään sitten näiden tehtävien ja resurssien selvityksen osalta tasapainoon

tätä kautta syntyy myös se pakko sekä taloudellisin että näiden muiden kriteerien kautta ja se on kavahdettava asia

tämä tilanne on kestämätön että joka vuosi valtiovarainvaliokunta sitten lisää määrärahoja tai joutuu lisäämään joten pitää päästä sellaiseen pitempään jänteeseen tämän asian hoitamisessa

on tärkeää arvoisa puhemies että on tämä toinen lausuntokierros ja siitä on syytä kuntien antaa vahvat ja perustellut lausunnot mitä mieltä kunnissa tästä asiasta ollaan

mutta on myös todettava se että kun kuntavaalit ovat ohi ei sitten sen jälkeen lähdetä rysäyttämään pakolla jotakin sellaista

arvoisat edustajat eli poikkeamaa puheenvuoron järjestykseen perustelut jo aikaisemmin pitämässään puheenvuorossa hän ilmoitti tuovansa lopulla kannattavansa sekä

eero mattilanyttää edustaja kataisen epäluottamuslause ehdotusta ja koska mitä ei voi kannattaa vaihtoehtoisia epäluottamuslause ehdotuksia pyydän teitä ennuste yrttiaho ilmoittamaan kumpaa vai ettekö kumpaankaan epäluottamuslause ehdotusta teekannut vasta kun uranus käy

arvoisa herra puhemies

liiketilasta lauri vastalauseiden valossa ja ety

vastalauseen yrittää lajeja ja perusteellinen ja

edustaja

olisit kiitoksia nyt tämä asia tuli eduskunnan pöytäkirjaan kyselevät ja takaisin saa tehdä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vuosi sitten maaliskuussa valtioneuvoston tiedotteessa sanottiin jykevästi näin että kuntauudistuksen valmistelua johtava pääministeri jyrki katainen toivoo että suomessa käytäisiin avointa keskustelua huoltosuhteesta

on kuitenkin mieluisaa havaita se että tämän lain tarpeellisuus on varsin yleisesti tässä salissa todettu ja todettu tämä hyväksi

haluan todeta sen että hallintovaliokunta on useassa yhteydessä selkeästi ottanut kantaa tuottavuusohjelmaan ja sen liittymiseen sisäiseen turvallisuuteen niin poliisin toimintaan kuin rajavartiolaitoksen toimintaan kuin tullin toimintaan ja niin kuin ed

olen sen jälkeen kysellyt ja kysynyt itseltäni ja muilta että vieläkö pääministeri johtaa tätä vai joko hän johtaa ovat tämä kuntauudistus ja sote uudistus sen verran jos kauniisti sanoo suloisesti sekaisin

hakola edellä totesi tämän lain perusteena ei ole ollut tuottavuusohjelma ja siksi tässä yhteydessä sitä ei ole myöskään käsitelty

ne ovat tällä hetkellä lähes kahden vuoden aikana tulleet maksamaan melko paljon

kunnissa kehittämistyö on sekä palveluiden osalta että elinkeinotoiminnan osalta lamassa kun odotetaan mitä tässä tulee tapahtumaan

tällä hetkellä kunnissa pitäisi kuntarakennelain mukaan käynnistää selvitystyö mutta sote on suloisesti sekaisin ja näyttää että kaikki muutkin asiat

arvoisa puhemies

kun tätä valtionosuusleikkausta käsiteltiin perustuslakivaliokunnassa ja myös muissa valiokunnissa erityisesti hallintovaliokunnassa niin siihen kiinnittyi huomiota että ministeriö ei ollut esittänyt oikeastaan minkäänlaisia vaikutusarvioita

tähän erityisen vakavasti kiinnitti huomiota perustuslakivaliokunta ja edellytti sitä että hallitus seuraa myöskin tämän vaikuttavuutta

tässä on kysymyksessä rahoitusperiaate johon kyllä on sitten nyt tässä rakennepaketin yhteydessä kiinnitetty huomiota ja siitä on annettava tunnustus että tätä ruvetaan seuraamaan

mutta onko tarkoitus ottaa tämä käyttöön nyt mahdollisimman pian eikä vain tulevalla hallituskaudella että tätä rahoitusperiaatetta seurataan

mutta kysyn myös

aikooko ja missä vaiheessa hallitus tuoda tähän mennessä tapahtuneen vaikuttavuusarviot

pystyvätkö erityyppiset kunnat yleensä hoitamaan tehtävänsä tällä rahoitusjärjestelmällä

arvoisa puhemies

kunnissa odotetaan

jos kerran kunnilta pyydetään lausunnot kyllä pitää perusteiden olla tiedossa

arvoisa puhemies

tässä on paljon enemmästä kysymys kuin keskustan politiikasta

mutta sitten kun lähdetään menemään eteenpäin siinä millä keinoilla nämä palvelut turvataan niin olen hallituksen kanssa selkeästi eri mieltä

jos hallitus toteuttaa kuntauudistuksensa aikomallaan tavalla lopputuloksena eivät ole menosäästöt vaan menojen kasvaminen ja kunnallishallinto monilta osin murentuu

tällä tavalla toteutettuna aiheutetaan korjaamatonta vahinkoa jos tämä tehdään hallitsemattomalla tavalla

kun tätä hallituksen suurta kuntauudistusta on arvioitu ja kun sen perusteita haetaan niin mihin tämä ratkaisu perustuu niin paljon muuhun kuin mielikuviin

ennen kuin menemme tarkemmin tähän sisältöön niin sanon pari sanaa toimintatavasta kun aivan perustellusti tässä keskustelussa on noussut esille yhteistyö rakentava yhteistyö yhteiset tavoitteet ja niiden merkitys

puolitoista vuotta sitten sekä kokoomus että sdp voimakkaasti esittivät että lähetään yhdessä rakentamaan silloin sdp oli oppositiossa parlamentaarinen kuntalainsäädännön uudistusta eteenpäin vievä komitea jossa ovat mukana kaikki poliittiset eduskuntapuolueet ja tämä esitys ei ollut ihan vähäinen

ja kun tämä valmistelutyö oli valmis ja esittelin sen siinä yhtenä osana oli se että tarkastellaan kuntahallintoa kunnallishallintoa hallintorakennetta ei vain kuntarakennetta vaan myös sitä millä tavalla eri puolilla maata nämä asiat järjestetään mikä mahdollistaa esimerkiksi sen miten kainuussa asiat on järjestetty tai miten yhteistoiminta alueita lainsäädäntö parhaiten tukee ja tietysti miten se on nykyisen kunta käsitteen mukaista

totean aluksi että tämä laki on hyvä ja tärkeä niin kuin keskustalaiset puheenvuoron käyttäjät ovat todenneet

tästä keskustelusta haluan todeta sen ihmetyksen aiheen että päähallituspuolueen edustajat loistavat tämän tärkeän lain käsittelystä poissaolollaan

jos tämä on tärkeä laki niin kyllä tämmöisen lain käsittelyssä on oltava mukana

ja haluan tämän todeta koska minulle tämä asia oli aikamoinen pettymys koska minä luotin erityisesti siihen mitä ministeri katainen oli luvannut ja tahtonut mutta näin ei ollut näköjään

arvoisa puhemies

ja sitten kun tämä asia on linjattu sen jälkeen sitten vasta myöhemmin katsotaan kuntalain uudistus ja sitten siinä on tämmöinen tarkkailuryhmä jossa mahdollisesti on muitakin

arvoisa puhemies

on silloin aika marginaalista todeta että tämä on rahoitettu ja tämän vanhuspalvelulain tarvitsemat resurssit on turvattu

milloin rakenne on elinvoimainen

arvoisa puhemies

avioliitto on ollut ja on nyt ja toivottavasti myös tulevaisuudessa miehen ja naisen välinen liitto instituutio

se osoittaa jo tietynlaisen harhan tässä asiassa

avioliiton muuttaminen miehen ja naisen välisestä liitosta sukupuolineutraaliksi johtaisi perinteisen avioliittokäsitteen muuttumiseen se kä sisällöltään että merkitykseltään

muutos koskettaisi koko perhelainsäädännön perusteita ja sillä olisi huomattavaa periaatteellista merkitystä

arvoisa puhemies

nämä tavoitteet ovat varmasti yhteisiä mutta käyttäkää hyväksi tutkittua tietoa kansainvälistä vertailua ja niin edelleen

en ymmärrä niitä väitteitä joissa sanotaan että jos vastustaa tätä kansalaisaloitetta ei anna sukupuolivähemmistöön kuuluvalle ihmiselle ihmisarvoa

on nimittäin niin perustuslaista johtuu että antaessaan kunnille tehtäviä valtiovallan on huolehdittava siitä että kunnilla on näitä tehtäviä varten tosiasiallisesti käytettävissään resurssit ja nyt ne resurssit ovat vaarantumassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se peruste ei kestä

on todettava sekin että vaikka tämä aloite nyt hyväksyttäisiin eduskunnassa sillä päätöksellä ja hyväksymisellä ei kuitenkaan poistu se ero joka on miehen ja naisen avioliiton ja samaa sukupuolta olevien parisuhteen välillä

ottaen lisäksi huomioon taloudellinen tilanne ja kuntien rahoitusasemaan vaikuttavat valtionosuuksien leikkaukset on uudistuksen kustannusvaikutuksia kunnille seurattava

yhteiskunnat ovat kaikkialla keskittyneet säätämään erityisiä velvollisuuksia suhteelle josta voi syntyä lapsia ja avioliitto on sellainen

tässä keskustelussa on viitattu lausumiin ja arvioitu mikä niiden merkitys on mutta kun tässä sitten sanotaan että tätä on seurattava niin tämän merkitys on huomattavasti vielä vähäisempi

jos se seuranta ei johda mihinkään johtopäätöksiin niin se on yhtä tyhjän kanssa

on niin myös että vaikka nyt huomisessa äänestyksessä tämä kansalaisaloite hyväksyttäisiin tai se ponsi joka johtaa valmisteluun se ero se perusero joka on miehen ja naisen avioliiton välillä ja samaa sukupuolta olevien parisuhteen välillä säilyy nimityksestä huolimatta

olen useita kertoja tämän puolentoista vuoden aikana kysynyt hallituksen edustajilta oletteko seuranneet ja onko hallitus ja valtiovarainministeriön kuntaosasto seurannut mikä vaikutus kuntien eriarvoistumiseen on ollut ja on valtionosuusleikkauksilla ja erityisesti mikä vaikutus on ollut kiinteistöveron poistamisella verotulon tasauksesta

on kuitenkin syytä todeta voimassa oleva perustuslain tulkinta joka täällä on ollut esillä

arvoisa puhemies

joskus ihmetyttää se että niiden jotka oikein voimakkaasti puhuvat suvaitsevaisuudesta on siinä suvaitsevaisuudessaan joskus vaikea suvaita sellaisia jotka kannattavat perinteistä avioliittokäsitystä

sitten kun tässä todetaan että nyt sitten seurataan kyllä se on tärkeää että näin kirjataan mutta olisi ollut syytä kirjata että myöskin seurannasta tehdään johtopäätöksiä ja johtopäätökset johtavat toimenpiteisiin

kun me puhumme lasten oikeuksista verrattuna aikuisten oikeuteen lapseen ja verrattuna lapsen oikeuteen isään ja äitiin niin lähtökohtaisesti aina pitää tarkastella sitä heikomman oikeutta ja se on vahvempi

arvoisa puhemies